sinä aikana kun olimme kolme vuotta hallituksessa kaikista pienituloisimpien etuuksia nostettiin historiallisen paljon ja pystyimme vaikuttamaan siihen että leipäjonot lyhenivät edes himppusen

arvoisa puhemies

itse siivoojan poikana varmasti tiedän mitä on matalapalkkainen työ ja tuen kyllä niitä hankkeita mitä tällä hetkellä hallitus tekee joissa yritetään saada työ kannustavaksi

esimerkiksi tämä suojaosa työttömille on erittäin hyvä hanke sillä jokaiselle työttömälle tulee kannattavaksi tehdä pientä työtä ja se jää konkreettisesti pankkitilille ja voi auttaa työelämään pääsemisessä

tänä päivänä kysyin hallinto ja turvallisuusjaostossa ulkoasiainministeriön vastaavalta virkamieheltä kuinka paljon kehitysapua menee väärinkäytöksiin ja korruptioon

myös nuorille annettava sanssi kortti jolla tuetaan nuorten työllistymistä yhteiskunnan taholta ja tavallaan kompensoidaan sitä nuorten kokemattomuutta työelämässä sekin on hyvä hanke

arvoisa herra puhemies

mutta sellaista päämäärää että me siirtyisimme kohti tämmöistä amerikkalaista yhteiskuntaa jossa ihminen tekee kahta kolmea pienipalkkaista työtä hyvin pitkää työpäivää hyvin epävarmoissa työolosuhteissa eikä silti saavuta edes köyhyysrajan kattavaa toimeentuloa me emme tavoittele

talouskriisin aikana ihmiset on laitettava aseiden edelle ja kaikki voimat on valjastettava hyvinvoinnin tukemiseen ja työttömyyden ja köyhyyden torjuntaan

pohjoismainen puolustusyhteistyö on kannatettavaa jos sillä tavoitellaan taloussäästöjä tai tuetaan osallistumista kansanväliseen rauhanturvaamiseen

sen sijaan jos yhteistyön tavoitteena on suomen nato jäsenyyden valmistelu tai sotilasliiton tavoitteiden edistäminen on tämä torjuttava

tässä salissa ja julkisuudessa oikeistopuolueet pelottelevat aina valtionvelalla luottoluokituksen menettämisellä ja loppujen lopuksi kreikan kohtalolla

niin kauan kuin suomi ei ole naton jäsen niin kauan voimme aina tapauskohtaisesti ja itse päättää millaista yhteistyötä pohjoismaiden kesken harjoitetaan ja mikä merkitys tälle yhteistyölle annetaan

sitä paitsi natoon ei tiettävästi voi liittyä hivuttautumalla paitsi ehkä suurimpien nato uskovaisten märissä päiväunissa

me olemme sitä mieltä että meillä ei ole varaa olla elvyttämättä koska muuten meitä uhkaa kreikan kohtalo

vasemmisto torjui suomen osallistumisen islannin ilmavalvontaan

arvoisa puhemies

tämä on se kreikan tie joka pitää välttää eli kriisin syventäminen omalla toiminnalla

kannatatteko voimakasta elvytyslinjaa vai tätä budjettikirjan menoleikkauspolitiikkaa

on selvää että sotilaiden kaikkia toiveita ei voi toteuttaa

keskustan mielestä iso kunta tai kuntaliitokset tarkoittavat sitä että kaikki lähipalvelut lakkaavat ja nyt näyttää jo siltä että se tarkoittaa että ne loputkin jotka eivät ole lakanneet sen jälkeen yksityistetään

aseiden kallistumiseen voidaan ratkaisua hakea joko armeijan miesvahvuuden ja varustelutason vähentämisestä tai kansainvälisestä yhteistyöstä

arvoisa puhemies

äskeisessä kuntakeskustelussa puhuttiin ja puhuin eriarvoistumisesta ja jatkan sillä samalla teemalla

haluaisin nimittäin kysyä ministeri arhinmäeltä mitä on tehty harrastusten aiheuttamalle eriarvoistumiselle koska tiedän että paljon on varmaan tekoja vireillä ja onkin

kovin syvällinen yhteistyö kuten laaja yhteinen kalusto ei ole realistista niin kauan kuin sotilasliitto nato on olemassa ja islannin tanskan ja norjan puolustusratkaisu perustuu nato jäsenyyteen

nimittäin tällä hetkellä perheissä on todella suuri ongelma se että perheiden varallisuus alkaa määrittää pitkälle sitä mitä se jälkikasvu pystyy harrastamaan ja silloin moni niistä lapsista jotka kaikista eniten harrastuksia tarvitsisivat siihen arkeensa tarvitsisivat säännöllistä tekemistä turvallisia aikuisia ja terveitä elämäntapoja ja kasvatusesimerkkejä elämäänsä ei pysty harrastamaan koska harrastusten hinnat ovat nousseet niin korkealle

arvoisa puhemies lopuksi

pohjoismailla on pitkät perinteet yhteistyöstä jossa päämääränä on ollut demokratian ihmisoikeuksien tasa arvon ja pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittäminen

jatkossakin tulee huolehtia että päähuomio pohjoismaiden yhteistyössä liittyy nimenomaan näihin yhteisiin arvoihin ja päämääriin

edustaja soini tuossa vasta sanoi että vasemmisto jotenkin suojelee pääomia

täytyy sanoa että meillä ei ole mitään syytä suojella verottajalta pääomia olivatpa ne rahoitusmarkkinoilla olivatpa ne säätiöissä olivatpa ne sitten jossain veroparatiisissa

minäkin olen huolissani siitä miten nämä liikunnan maksut eriarvoistavat perheitä ja nuoria ja olen tyytyväinen siihen että seuratukea on lisätty eli valtion puolelta on tässä asiassa tultu vastaan

näin tässä on käymässä

en ymmärrä sitä että esimerkiksi perussuomalaisten arvomaailmassa teille on jotenkin tärkeää suojella näitä pörssipelureita jotka keinottelevat valuutoilla

arvoisa puhemies

ehkä tästä äskeisestä jatkaen haluaisin kysyä ministeriltä miten hän arvioi näitä eri sisäisen turvallisuuden viranomaisten uudistamishankkeita

joka ikiseen näistä harrastuksista joutuu olemaan kaksikymppinen tai viisikymppinen ojossa ja mikään niistä ei ole seuratoimintaa ne ovat hyödyllistä liikuntaa mutta ei seuratoimintaa jota tukisi valtio tai kunta oikeastaan millään lailla

tällä hetkellähän nimittäin säästötoimia ja organisaatiouudistuksia on menossa kaikilla sisäisen turvallisuuden hallintoaloilla rajavartiolaitos joutuu voimakkaiden säästötoimien kohteeksi järjestelee uudestaan toimintojaan tullissa on menossa omia järjestelyjä ja myös poliisissa mutta ainoa missä kritiikki on aivan mielettömän voimakasta kentältä on poliisi

toimenpiteiden ajoitusta on kuitenkin arvioitava huolellisesti sen valossa mitä on käymässä työllisyydelle ja toimeliaisuudelle maassamme

minä vielä pystyn siihen sponsorointiin mutta suuri osa kavereista on jo tipahtanut pois joko sieltä hevostallilta tai tanssitunnilta tai viikonlopun reissuilta

kulutuksen kasvua ja elintason kasvua on pönkitetty vuosikausia velkarahalla ja nyt on edessä nopeatahtinen talouden tasapainotus

eivät rajavartiomiehet soittele poliitikoille eivätkä kirjoittele lehteen he luottavat johtajiinsa ja tekevät siellä sitä tärkeää työtä eteenpäin

yhtälö on vaikea koska pikaisista säästötalkoista seuraa myös suuria vaikeuksia paikallistaloudelle ja edessä on vääjäämättä terveidenkin yritysten kaatumisia kotimaisen kulutuksen supistuessa nopealla tahdilla

mutta poliisissa se luotto ylimpään johtoon puuttuu

olisiko esimerkiksi harrastusseteli tai jonkinnäköinen harrastuskulujen verovähennysoikeus sellainen asia millä saataisiin tuettua myös niitä nuoria jotka liikkuvat muuallakin kuin seuroissa

kysyisin

miten ministerinä arvioitte näiden sisäisen turvallisuuden eri viranomaisten kykyä viedä näitä uudistuksia eteenpäin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa

kun täällä monesti sanotaan että vasemmisto vastustaa eikä meillä ole mitään vaihtoehtoja energian tuottamiseksi ja ihmisten työllistämiseksi niin muistelin tuossa nopeasti puolenkymmentä pohjoisen hanketta joita olemme olleet puolustamassa ja puolustamme edelleen

arvoisa puhemies

oulun energia rakensi jätteenpolttolaitoksen vasemmistoliitto oli tukemassa sitä

vasemmiston mielestä oikeudenmukaisuus pitää ottaa huomioon silloinkin kun jaetaan niukkuutta

ehkä juuri silloin sydäntä eniten tarvitaankin sillä pienet ja heikot ovat yleensä myös vaikutusvallaltaan pieniä ja heikkoja ja siksi alttiita menettämään säästötalkoissa kaikista eniten

todella moni ovi sulkeutuu pohjoismaissa ja tässä maassa niiltä nuorilta jotka eivät osaa ollenkaan ruotsia

sankari ei ole se joka eniten valtion menoja säästää vaan se joka järkeä ja omaatuntoansa käyttää myös säästäessään

meidän kotimaassamme vaaditaan hyvin moniin julkisiin virkoihin ruotsin kielen taitoa vähintään virkamiesruotsin osaamista ja eivät nuoret ole vielä seiskaluokalla kypsiä päättämään koko loppuelämästään haluavatko he sulkea tietyt ammatit ja alat ja tietyt maat kokonaan ulos omasta tulevaisuudestaan

kansalaiset ymmärtävät paremmin hallituksen päätökset jos he kokevat että myös yhteiskunnan hyväosaisimmat osallistuvat entistä enemmän panoksellaan tasapainotustalkoisiin

eli kyllä näitä vaihtoehtoja on ihmisten työllistämiseksi ja energian tuottamiseksi vireillä ihan omassa kinkeripiirissäkin jo minuutin puheeseen ja on ympäri suomeakin joita me tuemme

esimerkiksi kun oululainen tyttö ihastuisi vaasalaiseen poikaan ja haluttaisiin perustaa yhteistä elämää sitten sinne vaasaan niin kun ei ollut tullut opiskeltua yhtään ruotsia ei ole mitään asiaa julkisiin virkoihin sinne seudulle

viime hallituksen aikana valtionhallinnon tuottavuusohjelman kaavamaisuus johti siihen että tehtäviä ulkoistettiin ja usein ulkoa ostetusta työstä maksettiin enemmän kuin aikaisemmin

ei olekaan ihme että hallitusohjelmassa sovittiin tuottavuusohjelman korvaamisesta uudella vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmalla

tuloksellisuus syntyy aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein

tavoitteena on että työ muuttuu samalla työntekijälle mielekkäämmäksi asiakkaat kokevat palvelujen laadun paremmaksi ja työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee

on ikävää huomata että kuitenkin useat ministeriöt jatkavat vanhan valtion tuottavuusohjelman toteuttamista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut

järjettömät ulkoistamishankkeet etenevät vääjäämättä ja virkamiesten vähentämistavoitteet elävät sinnikkäästi ministeriöiden käytävillä

arvoisa puhemies

hyvät edustajatoverit

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa kiittää suomen hallitusta ja eduskunnan valtiovarainvaliokuntaa ja erityisesti sen hallituspuolueita vastuullisesta työstä suomen valtiontalouden vakauttamisen eteen ja euroopan talouskriisin voittamiseksi tehdystä työstä

eduskuntaryhmämme yhtyy valtiovarainvaliokunnan mietinnön kannanottoihin ja linjauksiin ja sitoutuu jatkossakin toimimaan pienten ja heikkojen äänitorvena valtiontalouden kehysten sisäpuolella

olin itse säätytalolla tämän harmaa talous työryhmän jäsenenä ja kun olen nyt tätä keskustelua kuunnellut haluan muistuttaa siitä että kyllä tämä harmaan talouden ohjelma joka hallitusohjelmaan nyt on yhteisellä sopimuksella tehty on erittäin kunnianhimoinen ja siitä vallitsee laaja yksimielisyys että se myös halutaan pistää täytäntöön

siinä mielessä en näe perusteltuna että tässä vaiheessa kun saadaan tämä ensimmäinen signaali että oikeasti hallitus on liikkeellä tässä asiassa ja aikoo alkaa toteuttaa tätä ohjelmaa tästä salista pitäisi ulospäin näkyä jonkinlaista signaalia että ikään kuin ollaan toimettomana tai epäillään tätä koko ohjelmaa

on hyvä että valtiovarainministeriön virkamiehet voivat arvioida myös näitä opposition esityksiä koska niissä on paljon ajatuksia jotka kannattaa ottaa ihan vakavasti

vastahan ollaan alkutiellä ja ei kannata tuomita eikä hötkyillä arvioimaan tätä hanketta ennen kuin on päästy vähän pitemmälle

tosin voi kyllä sanoa että tuohon perussuomalaisten kuntaosuuden arviointiin ei kyllä paljon virkamiesresurssia kulu sillä se on hyvin nopeasti hoidettu

hallitusohjelman kirjaukset ovat kyllä kunnianhimoisia ja antavat paljon aseita tähän taisteluun harmaata taloutta vastaan

haluaisin kiittää hallitusta näistä työttömyysturvan suhteen tehdyistä muutoksista

se on mainittu siellä

ravintola alalle esitetään että otetaan tyyppihyväksytyt kassakoneet käyttöön kaikissa paikoissa mikä ruotsin mallin mukaisesti on erittäin tehokkaasti lisännyt ravintola alan liikevaihtoa eli vähentänyt kassan ohi lyömistä ja sitä kautta tuonut valtiolle verotuloja

eli tämä suojaosa helpottaa erittäin monen työttömän elämää voi saada heidät takaisin työmarkkinoille parantaa heidän elintasoaan

eli työttömyyden suhteen tämä hallitus on kyllä nyt tehnyt erittäin merkittäviä päätöksiä ensinnäkin köyhyyden poistamiseksi ja työn vastaanoton helpottamiseksi

eli kyllä tässä asiassa hereillä on oltu ja ilolla tervehdin sitä että näen jo näin kauden alkajaisiksi heti hallituksen suunnalta liikettä että tätä todellakin pistetään toimeen määrätietoisesti

kiitoksia siitä

arvoisa puhemies

vastaisin tähän tuupaisen väitteeseen siitä että lahjuksia on maksettu kehitysapurahoilla ja niin edespäin

varmaan tällaisia yksittäisiä tapauksia löytyykin ja niihin pitää suhtautua erittäin vakavasti mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan näitä väärinkäytöksiä on kehitysapuvaroista todennettu noin yksi prosentti

eli ei sitä koko toimintaa voi leimata sen takia että yksi prosentti on mennyt väärinkäytöksiin tai siinä esiintyy ongelmia

tämä on virheellistä propagandaa jota levitetään aivan vahingoittamistarkoituksessa ja kyllä suomen pitää olla ylpeä siitä työstä mikä tehdään hyvin eikä levittää siitä virheellisiä tietoja

arvoisa puhemies

ennen kuin tähän kehysriiheen mentiin niin yksi merkittävä julkisuudessa ja taustapapereissakin mukana ollut säästökeino oli niin sanottu etuuksien jäädyttäminen

tämä kuulostaa aika vaarattomalta ensi alkuun mutta käytännössä se merkitsee kaikista pienituloisimpien ihmisten elintason laskemista

meille oli erittäin tärkeää se että tätä etuuksien jäädyttämistä ei tehty ja se oli yksi keskeinen keino miksi nämä veroratkaisut pystytään hyväksymään

se että indeksitarkistukset tehdään perusturvaan ja se että ne tehdään vielä etupainotteisesti tulee takaamaan sen että kaikista pienituloisimmilla suomalaisilla tulee jatkossakin olemaan käteen jäävää ansiota niin että sillä pystyy maitokaupassa pärjäämään ja laskujaan maksamaan

arvoisa puhemies

haluan kiittää heitä siitä että he puheissaan nostavat toistuvasti esille yhteiskunnan vähäosaiset mutta parempaa on kuitenkin se että joku puheiden lisäksi myös tekee jotain yhteiskunnan vähäosaisten eteen ja tämä hallitus tekee tällä kaudella erittäin paljon tälle asialle

minä annan tunnustusta sille että perussuomalaiset nostavat vähäosaiset esille mutta odotan myös että te tunnustatte että tämä hallitus ei ole hylännyt suomen kansan kaikista köyhimpiä

ihan ensimmäiseksi siihen että hallintovaliokunta käsitteli lausunnossaan tätä lakia ja me siellä olimme huolissamme siitä miten käy kuntapalvelujen kunnan liikuntapalvelujen jos niitä tulkitaan että ne ovat ikään kuin kilpailussa avoimilla markkinoilla ja tulkitaan niin että kunnat eivät voisi niitä järjestää nykyiseen tapaan

kuntasodan julistanut keskusta ei kyllä pettänyt tänäänkään

esitimme siihen jopa pykälämuutosesitystä ja olen hieman kummissani siitä että sivistysvaliokunta ei tätä hallintovaliokunnan yksimielisesti tekemää pykälämuutosesitystä halunnut ottaa huomioon vaan piti hallituksen esityksen ihan siinä muodossa kun kun didier

ihan ilmeisesti te olette ihan oikeasti siinä uskossa että maaseudun ongelmat alkoivat viime kesäkuussa kun tämä hallitus aloitti työnsä

kaisa kuin se tänne eduskuntaan tuli

vaikkakin tämä hallintovaliokunnan esitys oli täysin samansuuntainen olisin vain varmistanut sitä että missään tilanteessa ei mentäisi tekemään sellaista väärää johtopäätöstä että kunta ei voisi näitä liikuntapalveluja nykyiseen tapaan järjestää edulliseen hintaan osana ennalta ehkäisevää työtä mikä on todella tärkeää

ihmettelen myös tämän päivän kritiikkiä

mutta se syy miksi puheenvuoron pyysin liittyy siihen että olisin toivonut myös että valiokunnan käsittelyssä olisi hieman enemmän paneuduttu siihen ongelmaan mikä aiheutuu siitä että moni nuori ja lapsi tällä hetkellä syrjäytyy harrastuksista sen takia että harrastusmaksut ovat niin kalliita että vähävaraiset perheet eivät enää pysy mukana tässä kehityksessä ja joutuvat tinkimään silloin lastensa harrastuskuluista

pitäisikö tunnustaa tosiasiat kääriä hihat ja ihan oikeasti alkaa paneutumaan tähän asiaan kuntavaalipuheiden sijasta

arvoisa puhemies

näin on muotoutumassa iso joukko ihmisiä lapsia nuoria jotka eivät pysty harrastamaan niitä lajeja joita haluaisivat